ministeri katainen omassa puheenvuorossaan totesi että nyt lääkitään sairautta

ei sillä sairautta paranneta ja tämä hallituksen elvyttävä budjetti ja muut elvytystoimet ovat juuri tällaista muutaman antibioottipillerin syömistä

toisaalla peräänkuulutetaan kriisitietoutta ja toisaalla sitten täältä salista peräänkuulutetaan lisärahaa ja edustaja rehula tietää hyvin että sitä ei kasva puissa eikä sitä taikatempuilla saada aikaan

ministeri katainen on todennut että tehokkaampiin elvytystoimiin ei pidä nyt ryhtyä koska elvyttämiseen käytettävä raha olisi pois veronmaksajien selkänahasta

arvoisa puhemies

asko seljavaaran kysymykseen

jos me puhumme hyvästä perhepolitiikasta niin on tärkeää puhua siitä objektiivisesti ja katsoa millä tavalla me voimme todellisuudessa kannustaa perheitä hankkimaan lapsia

se tulee juuri tavallisten kansalaisten selkänahasta

sinä aikana ei suomeen saatu vanhuspalvelulakia huolimatta siitä että täällä eduskunnassa vallitsi syvä yksimielisyys tämän lain tarpeellisuudesta

viimeisten kahdeksan vuoden aikana ei kyetty näin mittavaan perusturvan nostamiseen kuin mitä nyt tämän hallituksen ohjelmaan on kirjattu

jos te tarkastelisitte niitä kuntabudjetteja joita seuraavalle vuodelle on nyt laadittu ja jonkalaisia ennusteita ollaan tekemässä sitten myöskin tuleville vuosille niin te näette että siellä ollaan supistamassa juuri niistä palveluista jotka ovat elintärkeitä tavallisille kansalaisille ja etenkin pienituloisille

kyllä tämä laki on hyvin tärkeä avaus kohti vammaisille järjestettävän avun muuttamista subjektiiviseksi oikeudeksi mutta sitä se ei vielä tee

akaan penttilä nosti tärkeän asian esille

hallitushan esittää henkilökohtaisen avun säätämistä portaittain sitten subjektiiviseksi oikeudeksi

tässä rinnalla me haluamme myöskin kehittää ja pitää yllä kotihoidon maksuja

tällä hetkellä tällä lailla tai tämän lain astuessa voimaan niin ei tule vielä käymään

tämän lain voi ottaa kuitenkin riemulla vastaan

vielä riemukkaampi tunnelma olisi jos hallitus olisi mitoittanut lain toteuttamiseen sen edellyttämät varat

gustafsson antoi minulle äsken tuossa aamulehden sunnuntailiitteen jossa politiikkaosiossa on tehty tämmöinen ikään kuin elokuvajuliste valtioneuvosto ylpeänä esittää

tämä kuusikkohallitus on ottanut viime laman jälkimainingeista opiksi ja toimii nyt vastuullisesti ja hyvin ja tähän työhön on syytä yhtyä myöskin kaikkien opposition kansanedustajien

olin tuossa jo pakkaamassa tavaroita nimittäin lento lissaboniin lähtee tuossa vähän kuuden jälkeen ja ajattelin että en puheenvuoroa saa mutta upeaa että sain sen tässä nyt käyttää

kaksi tähteä

hyytävää suomalaista realismia kolme tähteä

loppua kohti farssi tiivistyy yksi tähti

täällä on useaan otteeseen kysytty miksi tarvitaan niitä vahvoja peruskuntia minkä takia nimenomaan peruskunnat ovat niitä joilla pystytään turvaamaan myöskin lähipalvelut

nyt jotkut täällä salissa kritisoivat hallitusohjelmaa siitä että täällä puhutaan selvitysten tekemisestä täällä puhutaan kehittämisestä täällä puhutaan monista eri asioista jotka kaikki ovat positiivisia ja minun täytyy kysyä edustaja rehulalta esimerkiksi siitä kun te otitte tämän omaishoidon tukiasian omassa puheenvuorossanne esille

kyllä se näin on että meillä on tällä hetkellä pienempiä kuntia jotka eivät pysty houkuttelemaan esimerkiksi yhden yhtäkään lääkäriä tai sosiaalityöntekijää tai monia muita erityisosaajia paikkakunnalle eivätkä pysty siis turvaamaan näitä lähipalveluita

sosiaali ja terveysturvan keskusliiton sosiaalibarometri julkistettiin tällä viikolla ja se puhuu kyllä omaa karua kieltään siitä minkälaisessa todellisuudessa suomessa eletään tällä hetkellä

kun taas katsotaan että jos meillä on riittävän kokoisia vastuunkantajia niin niillä on mahdollisuus käyttää sitten erilaisia keinoja lähipalvelujen järjestämiseen ja keskitetympien palvelujen saavuttavuuden parantamiseen

kun sieltä muutama huuteli että sano yksikin kunta niin esimerkiksi rääkkylän kunta joutui ulkoistamaan top tykkänään sosiaalitoimensa koska sinne ei saatu kunnan palkkalistoille asiantuntevia osaavia ihmisiä

se tuntuu aika pöyristyttävältä kun sitä työtä on tehty niin monta vuosikymmentä ja saatiin suomi hyvälle tolalle uutteralla työnteolla hyvillä poliittisilla päätöksillä

lähipalvelujen turvaamiseksi kunnan on oltava riittävän vahva pystyäkseen aidosti valitsemaan missä ja miten ne palvelut tuotetaan

tällä hetkellä meille on kuntakenttään kyllä rakentunut erilaisia malleja joissa nimenomaan demokraattinen päätöksenteko siis se kuntapäättäjien mahdollisuus vaikuttaa niihin omiin palveluihinsa on kaventunut huomattavasti

tuetaan omaishoitajien jaksamista kehittämällä tukipalveluja mahdollistamalla vapaapäivien pitäminen sekä kehittämällä säännöllisiä terveystarkastuksia

omaishoidon tuen verotuksen poistomahdollisuus arvioidaan

hankintalain uudistus on vireillä ja se kuuluu työministeri ihalaisen puolelle ja siinä samassa yhteydessä sosiaali ja terveysministeriön viesti työ ja elinkeinoministeriöön on ollut että sgei lainsäädäntöä täytyy vahvistaa

edustaja kiljunen kertoi oman alueensa tilanteesta ja kun samaan aikaan täällä edustaja saarikko peräänkuulutti sitä mitä ne kunnan päättäjät sitten tekevät tässä uudistuksessa niin tässä nykyisessä tilanteessahan kuntien päättäjiltä on viety valtaa

onko tämä huono asia

kunnat ovat tällä hetkellä erittäin huonossa jamassa jo nyt ja kaikkien ennusteiden mukaan tulevat vuodet tulevat olemaan vielä huonompia

ja kun mietitään kuinka paljon esimerkiksi sosiaali ja terveystoimi vie kuntien budjetista niin kuntien päättäjillä on tänä päivänä monessa kunnassa vain ja ainoastaan maksumiehen paikka

tämä ei kyllä ole sitä demokratiaa mitä minä ainakin äänestäjänä toivoisin olevan että omassa kunnassa minä voisin vaikuttaa niihin ihmisiin jotka siellä kunnassa niitä päätöksiä tekevät ja pystyvät vaikuttamaan siihen esimerkiksi millä tavalla päivähoitopalvelut on järjestetty tai millä tavalla se lähiterveyskeskus toimii

sosiaalipalveluissa on vähennetty vanhusten kuljetuspalveluita lapsiperheiden palveluita terveydenhuollossa lääkärien vastaanottoja on vähennetty

neljäsosa terveyskeskus ja sosiaalijohdosta puolestaan ennakoi että palveluja karsitaan tänä vuonna vielä lisää ja synkältä näyttää myös tilanne työttömyyden hoidossa

mietin tässä kun kuuntelin edustaja kiviniemen puhetta katsotaan löydänkö sen nyt täältä papereiden seasta

mehän tiedämme jo että te keskusten resursseja on leikattu tuntuvasti ja tämä trendi tulee jatkumaan myöskin tulevina vuosina

kaikista laeistahan tehdään kustannusten vaikutusten arviointi ja niin kuin huomaatte täällä hallituspuolueen edustajana oppositio pitää aika kovaa meteliä ja jotta tämä meteli saataisiin vaimennettua niin minun mielestäni on oikein hyvä että thl tekee jo tässä vaiheessa oman vaikutusarvionsa niin että silloin kun eduskunnassa käsitellään tätä lakia meillä on ulkopuolinen taho joka toteaa että se on hyvä laki koska tiedän että sieltä tullaan tällainen lausunto antamaan

palvelujen turvaaminen on heikentynyt selvästi ja heikoimmassa asemassa ovat silloin ikääntyvät työttömät ja sellaiset ihmiset joilla on jostain syystä ollut tragediaa tai epäonnea elämässä

moni äiti ja isä miettii parhaillaan saako hän lapselleen varmasti hoitopaikan läheltä kotia kun työt hoitovapaan jälkeen alkavat

työryhmän esityksestä täällä on moni puhunut ja sen haluan vielä sanoa että se oli työryhmän esitys ja sitä on sosiaali ja terveysministeriössä yhteistyössä muiden hallituspuolueiden kanssa jo muokattu ja se on muuttunut huomattavasti siitä mitä työryhmä on esittänyt

moni työssä käyvä viettää unettomia öitä kun ikääntyvät vanhemmat eivät vielä ole saaneet palvelukotipaikkaa kotikunnassaan satojen kilometrien päässä

sinne on muun muassa lisätty tämä ikääntyneiden pariskuntien oikeus asua yhdessä ja monia muita sellaisia seikkoja joita täälläkin on peräänkuulutettu

tämä on vakava asia siis hyvät edustajat minä en nyt ymmärrä mikä teitä naurattaa siellä takarivillä siis se että meillä on kuntia joissa peruspalvelut eivät toimi

se laki tulee tänne kyllä tänä syksynä käsittelyyn ja kun sitä sitten käsitellään kaikilla on hyvä mahdollisuus lausua sen lain perusteella omat näkemyksensä

voidaan syyttää että ulkopuolinen paha maailma tuli ja vähän niin kuin tuolle islannin tuhkapilvelle ei voitukaan sille mitään ja siinä se vaan tuli meidän yllemme ja jouduimme sitten alistumaan siihen

jos siinä vaiheessa eduskunta katsoo että laki on huono niin siinä vaiheessa kun se menee valiokuntiin lausunnolle sieltä varmasti se palaute tulee ja minä uskon kyllä että tämä hallitus on sellainen hallitus joka myöskin kuuntelee annettua palautettua niin kuin on lausuntokierroksenkin palautetta kuunnellut

no tiedättekö mitä

minulla peruspalveluministerinä on suuri pelko että jos se vanhuspalvelulaki säädetään tähän hajanaiseen heikkoon kuntakenttään joka paikoin on kuin heikoilla jäillä lilluva niin tämä laki olisi sama kuin heittäisi tulisia hiiliä sinne heikon jään päälle

mutta nämä poliittiset päätökset eivät ole mitään luonnonlakeja vaan niitä päätöksiä tehdään täällä ja poliittisiin päätöksiin tarvitaan kokonaisnäkemystä ja syyseuraus suhteiden ymmärtämistä

arvoisa herra puhemies

tuon ohjausryhmän esityshän lähti pitkälle lausuntokierrokselle ja se palaute on otettu huomioon ja nyt meillä on todella hyvä laki käsillä

energiapaketissa on puhuttu siitä mitä mahdollisesti tulee tänne eduskuntaan päätettäväksi ja silti tämä ydinvoimapäätös on siitä irrallisena

meillähän on edellisellä hallituskaudella jo aloitettu tämä hyvä terveyskeskus hanke josta vastasi silloin nykyinen sosiaali ja terveysministeri risikko ja se edelleen jatkuu tuolla kuntakentässä

mitä silloin tapahtuu

esimerkiksi kun ministeri katainen aika omavaltaisella päätöksellään päätti että tämä kelamaksun poisto eli puhutaan melkein miljoonasta eurosta tehdään eikä tietoa ollut mistä se raha otetaan niin täytyy kysyä oliko tämä viisas päätös

minkä takia kuntakenttä tänä päivänä vastustaa niin voimakkaasti esimerkiksi tätä tuiki tärkeää lakia ja te puhutte lähipalvelulaista

ydinvastuulakia ei niin ikään ole saatettu voimaan täällä suomessa

samoin me pistämme nyt kaste rahaa sinne terveyskeskusten toiminnan kehittämiseen juuri niin kuin ministeri gustafsson edellä totesi se millä tavalla siellä näitä työprosesseja tehdään on äärimmäisen tärkeää ja vähän sinne koulutuspuolelle myöskin kun meillä on muitakin puutteita ei ainoastaan terveyskeskuksissa vaan terveydenhuollossa yleensä

nyt minun täytyy kysyä millä tavalla se lähipalvelulaki turvaisi aidosti kuntalaisten aseman kun nämä kunnat eivät pysty saamaan edes vakituista henkilökuntaa kunnan palkkalistoille

ydinvoiman lisärakentaminen tuntuu olevan joillekin hyvin helppo päätös vaikka sen seuraamukset ovat myöskin hyvin pitkälle tulevaisuuteen

siksi me tarvitsemme tätä kuntauudistusta ja siksi me tarvitsemme myöskin palvelurakenneuudistuksen joka kulkee käsi kädessä tämän kuntauudistuksen kanssa

ja nyt ollaan nostamassa sitten yleistä arvonlisäveroprosenttia

jos me tuemme nyt lisäydinvoimaa milloin me alamme panostaa toden teolla kestävämpiin energiantuotantomuotoihin ja niin että tämä siirtymäkausi saataisiin jätettyä taakse

esimerkiksi millä tavalla meillä saattohoito toteutuu tämän päivän suomessa onko meillä koulutus sellaista että jo siellä koulutusvaiheessa pystytään ottamaan huomioon se että meillä selvästi enemmän pitää olla niitä paikkoja joissa säällistä saattohoitoa tapahtuu

tämä hallitus haluaa turvata lähipalvelut ja tämä hallitus haluaa että vanhuspalvelulaki on sitova ja vaikuttava

nämä ovat niitä hyvin tärkeitä kysymyksiä joiden kanssa hallitus tällä hetkellä painii

ja kun tänä päivänä kuntapuolueeksihan keskustapuoluetta edelleen kutsutaan suomen keskustaa edelleen kutsutaan tänä päivänä kuntapuolueeksi teillä kun niitä kunnanjohtajia riittää todella paljon ja kuntaliitossakin teillä on iso edustus kuntaliitto vastustaa ja kunnat vastustavat sitä että vanhuspalvelulaki astuisi voimaan nopealla aikataululla niin minä nyt sitten ihmettelen miten tämä teidän lähipalvelulakinne sitten muuttaisi tätä tilannetta koska ihan varmasti kunnissa sitäkin vastustettaisiin

jos pankkeja on turvattu ja yrityksissä on nousua näkyvillä niin se ei tarkoita että yritysten työntekijät voivat hyvin saatikka sitten ne jotka eivät enää siellä töissä saa olla

kouluissa luokkakoot ovat kasvaneet meillä on ollut nämä traagiset opettajien lomautukset meillä oppilashuollossa on isoja puutteita lasten ja nuortenpsykiatriaa ei ole pystytty korjaamaan

siksi me tarvitsemme isompia kokonaisuuksia ja siksi me tarvitsemme niin kunta kuin palvelurakenteen uudistuksen

meiltä puuttuu myöskin aikuisten mielenterveyspalveluista juuri sellaisia palveluja joilla pystyttäisiin voimaannuttamaan ihmisiä

pulliainen onkin siitä rohkeimmasta päästä joka on täällä salissa osoittanut ja ed

arvoisa herra puhemies

ei tarvitse ajatella että jos valtiovarainministeriöstä sanotaan jotain niin se on jumalan laki koska valtiovarainministeriö ei ole ylempi voima vaan valtiovarainministeriön pitäisi olla kansalaisten palveluksessa

ei voi olla kuin ylpeä siitä tavasta jolla suomen kansa osoitti mielipiteensä ja sai myös tahtonsa läpi ja oppositio on ollut tässä suomen kansan nöyrä palvelija

sitten muut ministeriöt joutuvat nöyrästi anelemaan josko saisi sinne heille vähän lisärahaa jotta saataisiin niitä palveluita turvattua mutta tilanne on muodostunut aika hurjaksi

nyt jos mietitään mitä olisi pitänyt viime vuonna tehdä niin että tämä tilanne ei kunnissa äityisi näin huonoksi niin olisi niitä valtionosuuksia kertakaikkisesti pitänyt lisätä vaikka lainarahalla koska mikä tulee kalliimmaksi

siksi me haluamme että myöskin kaikilla niillä jotka työtä haluavat tehdä ja joilla kunto riittää saavat mahdollisuuden tehdä työtä

me haluamme myös että työnteko kannattaa että se kannattaa välittömästi palkan muodossa sekä sitten myöhemmin kun jää eläkkeelle että siitä omasta palkasta eläkkeeseen maksettu osuus se säästöön laitettu vanhuudenturva on myös riittävä

sekö että ihmiset syrjäytyvät niin kuin viime laman jälkeen vai se että me autamme ihmisiä pysymään tässä työn syrjässä kiinni ja jos ei ole työtä kouluttautumaan ainakin niin että ei pääse putoamaan koska putoamisen jälkeen on hyvin vaikea nousta

me haluamme myöskin että niillä ihmisillä joiden työura ei ole ollut sellainen että he olisivat saaneet työeläkettä itselleen kertymään niillä jotka elävät kansaneläkkeen varassa olisi säällinen toimeentulo vanhuuden päivinä

yhteiskunnanhan pitäisi olla oikeasti sellainen tukipilari jos tulee tragedia

tämä meidän koko pohjoismainen hyvinvointivaltiomallimme perustuu juuri siihen että me pyrimme myöskin kannattelemaan niitä kaikkein heikoimmassa asemassa olevia se on moraalikysymys ja sitten niitä joita kohtaa onnettomuus

hyvä eläkepolitiikka on ihmisen arvokkuuden tunnustavaa toimintaa kun me kerran saamme mahdollisuuden elää tätä elämää että myös elämän ehtoopuolella meidän arvokkuutemme tunnustetaan

akaan penttilä täytyy teitä tervehtiä edustaja ja sanoa että te olette ansiokkaasti puolustanut tätä reumasairaalan asiaa opposition kanssa samassa rintamassa

tämä kertoo siitä että hallituspuolueiden edustajien joukossa on sellaisia jotka ymmärtävät kokonaisnäkemystä ymmärtävät myöskin mikä on ihminen koska ihminen ei ole huonekalu joka voidaan siirtää paikasta toiseen

sen jälkeen pääministeri kuvaili sen teille lukien tuon minun välikysymysvastaukseni ja täällä salissa on myöskin useampi edustaja kertonut teille siitä millä tavalla tässä edetään

ei auta se että ihmistä hoidetaan sairauden tullen vaikkapa jos on reumasta kysymys niin että yhtä polvea hoidetaan kerrallaan vaan pitää muistaa että sairaus vaikuttaa myös ihmisen mieleen sosiaalisiin suhteisiin ja se vaikuttaa myöskin heidän lähimpiin ihmisiinsä

meillä pitää edelleen kohdella ihmisiä ihmisinä eikä tuotantovälineinä kuluina ja jonkinnäköisinä outoina tavaroina joiden arvo on ainoastaan siinä mitä niillä tavaroilla saa

ay liike taas korosti että työssäjaksamiseen voidaan vaikuttaa kestävimmin työelämää kehittämällä ikääntyville räätälöidyillä työ ja työaikajärjestelyillä ammattitaidon ylläpitämisellä sekä laajentamalla ammatillista kuntoutusta

tuntuu siltä että keskustalle ei kelpaa se että hallitus toimii tässä vastuullisesti ja vakain askelin edeten ja tämä kyllä tuntuu aika kummalliselta koska kyseessä on todellakin kansalaisten näkökulmasta tämän hallituskauden ehdottomasti tärkein uudistus

edellisellä kierroksella eläkeuudistuksen valmistelussa keskeistä oli miten eläkepolitiikan keinoin voitaisiin tukea nimenomaan eläkkeellesiirtymisiän nousua

toisaalta haluttiin ottaa huomioon eri palkkatyöntekijäryhmien erilaiset työurat